toinen tietenkin olisi ollut että työvoimapoliittisilla toimilla olisi puututtu jo varhemmin niihin ihmisiin joidenka työllisyyskaari on pitenemässä ja heidän työkyvyn ylläpitämisestään olisi alettu kantaa huolta aiemmin

arvoisa puhemies

niihin ei ole ollut varattavissa riittävästi eivätkä työvoimapoliittiset toimet ole olleet sellaisia että olisi riittävän aikaisin lähdetty hakemaan sitä työpaikkaa

kun te laskette yhteen kaikki nämä leikkaukset ja nämä kustannukset jotka kohdistuvat tällaiseen perheeseen sille perheelle tulee selvästi enemmän rasituksia kuin taas sille perheelle jossa on sama tulotaso eikä ole lapsia

sitten toiseen hiukan vanhempaan asiaan kun toimin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja täällä käsiteltiin tuulivoima asiaa

te olette toimineet nyt niin että olette asettaneet lapsiperheet selvästi huonompaan asemaan kuin lapsettomat perheet

oli hiukan toinen maailma

öljyn hinta oli hiukan eri kantimissa ja energiapolitiikka näytti hiukan erilaiselta sen tarve ja saatavuuskin

silloin kun täällä siitä asiasta äänestettiin niin sekä sosialidemokraatit että myös perussuomalaiset äänestivät sen kaltaisen esityksen puolesta

nämä arvonkorotukset kohdistuvat erityisen ahtaasti tai huonosti vanhoihin rakennuksiin joissa arvonkorotukset selvästi muuttuvat ja verotus jonkin verran kiristyy

yleensä nämä kiinteistöt sijaitsevat maaseudulla ja näissä asuvat suhteellisen pienipalkkaiset ja vähätuloiset ihmiset

sitten tähän mitenkä me tästä asiasta pääsisimme eteenpäin ja mitenkä sekä työvoimapoliittisilla toimilla talouskasvun vahvistamisella kilpailukyvyllä ja näillä kaikilla yhdessä voitaisiin vaikuttaa siihen että työtilaisuuksia syntyisi enemmän ja työttömyysmäärärahoja jatkossa ei tarvittaisi niin paljon kuin tällä hetkellä

kun meidän pitäisi löytää ratkaisuja joilla maataloustuotantoa ja sen kannattavuutta parannetaan kun seuraavan kerran tämä asia tavalla tai toisella tulee esiin niin toivomuksena esittäisin että suomessa maatilojen kiinteistöt poistettaisiin kiinteistöveron piiristä

jossakin vaiheessa täällä totesin että eihän palkka sinällään ole merkittävä vaan tämä meidän systeemi jossa palkkaan liitetään valtavasti muunlaisia toimia

kun suomi on kallis maa niin kukaan ei tahdo pystyä ostamaan niitä palveluja ja yhä useampi suomalainen hakee palveluja ei suomesta vaan entistä enemmän virosta

eussa löytyy maita joissa samoilla sisämarkkinoilla joissakin ei maatilojen kiinteistöistä peritä kiinteistöveroa

siksi yhdenvertaisuuden ja suomalaisen elintarviketalouden kilpailuedun kannalta pitää vakavasti miettiä ja toivottavasti tämä miettiminen päättyy siihen että maatilat ja niiden rakennukset vapautetaan kiinteistöverosta

työmies on aina palkkansa ansainnut ja kuulun siihen joukkoon että ei palkkojen alentamisella vaan paljon enemmän muilla toimilla pystytään lisäämään tuottavuutta

arvoisa puhemies

kaikki täällä ovat huolestuneita maatalouden kannattavuudesta ja niin kuin ministerikin totesi tuet on lyöty pitkään kiinni ja markkinahinnat lähivuosina eivät näytä nousun merkkejä

millä voimme vaikuttaa kannattavuuteen yrittää hillitä kustannuskehitystä

suomessa kustannukset nousevat selvästi enemmän kuin muualla sisämarkkinoilla

sen tähden haluan kiinnittää huomiota samaan asiaan kuin edustaja eestilä että me emme saa säätää sellaista lainsäädäntöä jolla vaikeutetaan tuotantoa tai keskeytetään se ja pakotetaan investoimaan jotta tuotantoa voi jatkaa

mutta meidän pitää yhdessä pystyä työskentelemään sen eteen että kykenemme löytämään uusia työtilaisuuksia ja tällä tavalla kestävästi vähentämään jatkossa työllisyysmäärärahoja ei niin että niitä vähennetään per capita vaan että syntyy vastaavasti työpaikkoja

eli kaikki kotimainen lainsäädäntö

sen tähden esimerkiksi eläinsuojelulainsäädännön valmistelun pitää olla senkaltaista ettei pakoteta nykyisiä tuotantosuuntia lopettamaan vaan mahdollistetaan

teillä tulot perustuivat harmaaseen talouteen ja sen torjuntaan ei reaalitotuuksiin

se mistä meillä on suuri erimielisyys on nimenomaan verotuksessa

tuloveron osalta meillä ei ole moitittavaa mutta kuntien valtionosuusleikkaus ohjaa verotuksen kunnallisveroprosentin nousuun vesi viemärimaksujen nousuun ja myöskin kiinteistöverojen nousuun ja tämä jos mikä on tasavero ja tässä me kritisoimme hallitusta ja hallituksen toimia

arvoisa puhemies

nyt pitää kuitenkin muistaa että historiassa ilmeisesti ristiriita kuntien keskusjärjestön ja hallituksen välillä oli minimaalisen pieni

arvoisa puhemies

tässä keskustan mallissa pyritään veroprosenttia hillitsemään pitämään yllä kuntapalveluja ja mahdollistamaan se että kansalaiset voivat ostaa erilaisia suomalaisia tarvikkeita ja ylläpitämään tällä tavalla kulutusta ja samalla kunnille jäisi mahdollisuus enemmän osallistua aktiivisesti elinkeinotoimintaan

sen lisäksi pystytään vielä elvyttämään

kun täällä on puhuttu luottamuksesta ja kun on puhuttu sopimusyhteiskunnasta ja kolmikannasta jota itsekin arvostan olen varma jos olen oikein tulkinnut näiden eri tahojen edustajia että heidän luottamuksensa on selvästi suurempi hallituksen budjettiin kuin opposition vaihtoehtobudjettia kohtaan

arvoisa puhemies

käsittelyn pohjana olevaa lakia ja rahoitusvakausvälinettä ollaan muuttamassa niin että väliaikainen muuttuu pysyväksi rahoitusehtoja pidennetään ja korkoja alennetaan

pankkien pääomittamiseen syntyy aito mahdollisuus ja myös kieltämättä suomen vastuut jonkin verran kasvavat ja nämä kaikki johtavat siihen että taloudellinen yhteisvastuu koko unionin tai rahaliiton sisällä tulee kasvamaan

tästä kaikesta johtuen keskusta tulee tai tulen äänestämään ja ehdotan nyt että tämä lakiehdotus hylätään koska me vastustamme tämän yhteisvastuun lisäämistä

se johtuu siitä että kreikka ei ole noudattanut sitä sopeutusohjelmaa niitä ehtoja joita yhdessä asetettiin ja sen jälkeen on tapahtunut hyvin monia asioita

lakiehdotuksen liitteen verotaulukko muutettuna siten miten se on vastalauseeseen kirjoitettu ja edelleen me ehdotamme neljää lausumaa jotka lyhyesti käyn lävitse

välttämättä en itsekään usko siihen että esimerkiksi kreikka tulee selviytymään tästä tilanteesta

kaikesta tästä johtuen olen päätynyt siihen että tulevaisuuden kannalta on varmempi menetellä niin että tätä lakiesitystä ei tule hyväksyä

uskomme että tällä toimenpiteellä suomalainen tavaraliikenne korjaantuu ja sen kilpailukyky paranee niin että suhteessa suomalaiset pystyvät tekemään jatkossakin senkaltaisia kalustoinvestointeja että suomalaiset pärjäävät

nykyinen järjestelmä on se että itse joutuu maksamaan veroa siitä tuotannosta jonka tuottaa itse omaan käyttöön ja näin ei voi olla

ja edelleen

otetaan käyttöön erillinen kivihiilen haittavero jolla näiden kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä parannetaan

tässä salissa se tullaan ratkaisemaan ja nyt tänä päivänä ja tämän eduskunnan tehtävänä on löytää se oikea polku joka sitten vie tätä menestystarinaa eteenpäin

lyhyesti käyn vielä läpi nämä vastalauseet

toiseksi eduskunta edellyttää että hallitus ei tässä vaiheessa aloita sellaista metsähakkeen syöttötariffia koskevaa lainsäädäntömuutosten valmistelua joka edellyttäisi sitä että muutokset on hyväksyttävä myös euroopan komissiolla vaan pidättäytyy olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti

yksi on se mikä tulee olemaan se kestävä metsäomistus ja kuinka iso pitää olla sen metsätilan koko joka motivoi ja pitää yllä sitä virettä että metsänomistaja kokee että hänen omistamansa metsä on niin arvokas että siihen kannattaa panostaa

arvoisa puhemies

me olemme tämän viikon aikana puhuneet täällä työstä ja investoinneista ja myöskin sähkön puutteesta

toisaalta yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytyksiä että on koulutettua henkilöstöä hyvää työvoimaa innovaatioita ja sellaista kysyntää joka synnyttää yritteliäisyyttä että sille raaka aineelle löytyy hyödyntämispohjaa

pitää kysyä ministeriltä itseltään oliko ministerillä missään vaiheessa harkinnassa että myös toiselle hakijalle olisi annettu tarkennettu periaatepäätös jossa olisi harkittu näitä asioita

aiemmin jo tässä keskustelussa totesin että meidän pitää löytää keinoja joilla olemassa olevien metsätilojen kilpailumahdollisuutta voidaan parantaa niin että jos on valmis siirtymään metsätalousyrittäjäksi ja hyödyntämään metsiään ja kun ostaa joltakin metsää niin sen joka luovuttaa pitää saada jonkinlainen verohyöty silloin kun luovuttaa metsän oston kautta sellaiselle joka tulee käyttämään sitä ja joka on metsätalousyrittäjä

metsänomistajat ovat entistä pienempien metsien omistajia

heidän halunsa käyttää sitä metsää ei välttämättä ole kovin suuri koska ne tulot tulevat jostakin muualta kuin metsästä

sen tähden tässä pitää löytää joku kestävä tie ja kannustan sekä maa ja metsätalousvaliokuntaa että ympäristövaliokuntaa löytämään senkaltaisen ratkaisun jolla nähdään hiukan pidemmäksi ei pelkästään tätä päivää varten

yrittäjyys mahdollisuutta

suomalaisten metsien käyttö ja hyödyntäminen on perustunut siihen että meillä on erilaista teollisuutta

on sahateollisuutta sitten on kuiduttavaa teollisuutta kemiallista metsäteollisuutta ja sitten myöhemmin tuli tämä lämmitykseen ja bioenergiaan käytettävä raaka aine

me emme saa antaa periksi tai luovuttaa mitään pois vaan tämä kokonaisuus pitää jatkossakin säilyttää ja jos tässä onnistumme niin se vie eteenpäin myöskin metalliteollisuutta konerakennusteollisuutta ja luo työpaikkoja suomalaiselle yhteiskunnalle jatkossakin

vaikka tänä päivänä ollaan hiukan notkossa niin ei saa antaa periksi vaan pitää nähdä tulevaisuus valoisana ottaa vastaan ne haasteet jotka edessä ovat

ja meidän tehtävämme on luoda se polku jossa sitä tulevaisuutta sekä metsänomistajat yrittäjät metsäteollisuus että erilaiset metsään liittyvät yritykset voivat toteuttaa

tältä pohjalta kannustan valiokuntia löytämään niitä ituja joilla tätä metsäklusteria voidaan pitää entistä elävämpänä

arvoisa puhemies

tällä vihreällä kasvulla voidaan synnyttää laajasti kotimaisiin voimavaroihin perustuvia uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia

maahantuontia korvaavana ja vientiä vahvistavana kotimaiseen työhön ja raaka aineisiin perustuvana toimialana se on tehokkain sektori vaihtotaseemme vahvistamiseen

vihreä kasvu ei kuitenkaan synny itsestään vaan kehittyäkseen se vaatii pitkäjänteisyyttä sekä luotettavaa ja vakaata poliittista ilmapiiriä ja poliittisia päätöksiä

arvoisa puhemies

haluan vastata edustaja zyskowiczille kun hän totesi että tässä pääomatulojen nousun yhteydessä puolustamme vain metsänomistajaa

uusiutuvan energian erilaiset käyttöteknologiat puhdas ilma vesi cleantech ovat suuria mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle

päinvastoin me puolustamme suomalaista puunostajaa joka sitä puuta käyttää

hallitus puhuukin lupaavasti puhtaasta teknologiasta ja onkin aivan oikein sanoa että alan teknologiaan ja yrittäjyyteen pitää satsata

hallituksen puheet ja teot ovat kuitenkin ristiriidassa

arvoisa puhemies

nyt tällä päätöksellä tehdään verosuunnittelua tehdään entistä pienempiä leimikoita tuottavuus kärsii ja käydään yhä useammin samalla kohteella ajetaan samoja teitä yhä useammin

meitä on täällä edustajia jotka ovat olleet useampia vaalikausia ja sitten on edustajia jotka ovat ensimmäistä vaalikauttaan

kysyn pääministeriltä

jos viime vaalikaudella kaikki oppositiossa olleiden puolueiden ehdotukset olisi jouduttu toteuttamaan kuinka paljon enemmän hallitus nyt joutuisi leikkaamaan tai korottamaan veroja

sen tähden haluan korjata

me puolustamme tässä suomalaista yhteiskuntaa ja yritteliäisyyttä

sitten toinen toimenpidealoite menosäännön käyttöön ottamiseksi

vastaavanlaisen menosäännön käyttöön ottamista myös kuntataloudessa olisi syytä harkita

kuitenkin tänään ja tänä syksynä keskusta kokee ja henkilökohtaisesti koen että meidän tärkein tehtävämme on yrittää luoda edellytyksiä suomalaiselle työlle

ja niin kuin edellisessäkin puheenvuorossa todettiin yritysten kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa vain tuotekehityksen rahoituksen ja työn tuottavuuden kautta

nämä kaikki varmistavat sen että me voimme myydä suomalaista työtä niin että sitä jatkossakin voidaan tehdä täällä

yhdyn siihen kritiikkiin että sekä valtiovarainvaliokunnan että verojaoston tehtävä on yrittää kiirehtiä ja saada tämä veropohjan vuoto sillä tavalla tyrehdytetyksi että kunnat voisivat saada ne verot jotka laki edellyttää

sen tähden tarvitaan uusia ajatuksia uudenlaista sitoutumista ja tietenkin tämä sitoutuminen pitää tehdä niin että kaikki osapuolet ovat tässä mukana

ellemme me tässä onnistu tämä hyvinvointiyhteiskunta ei jatka eloaan näin vahvana vaan edessä on entistä suurempien leikkauksien tie

sen tähden toivoa sopii että tämänkin päivän keskustelu osaltaan vahvistaisi sitä ajatusta että me kykenisimme löytämään niitä keinoja joilla yrittäjyyttä ja nimenomaan suomalaisen työvoiman tuottavuutta suomalaisen yrittäjyyden rahoitusta ja tuotekehitystä voidaan edistää niin että suomalainen tuote olisi entistä kilpailukykyisempi ja kysytympi maailmanmarkkinoilla

hallituksen tehtävänä on patistaa viranhaltijoita jotta tämä hanke saadaan eteenpäin niin että veropohjan vuoto voidaan jatkossa kohdistaa niin että kunnat saavat sen veron mikä niille kuuluu

arvoisa rouva puhemies

ensin edustaja viitaselle että erilaisten tukien heikkous on siinä että ne tahtovat vuotaa väärään paikkaan ja monet tuet nimenomaan lisäävät sen kaltaisia kustannuksia joita me tässä olemme moittimassa

tuki pitää kohdistaa oikeaan paikkaan oikealle henkilölle mutta yleinen tällainen tuki on nostamassa valitettavasti erilaisten vuokrien hintaa

sen tähden sen määräämisessä pitää olla erittäin huolellinen jotta se kohdentuu nimenomaan sellaiselle henkilölle joka sitä ensisijaisesti tarvitsee

minusta ristiriitaa ei ole olemassa edustaja viitasen ja harakan kanssa siitä mitenkä tämän veropohjan jatkossa saisi kohdentumaan niin kuin lainsäätäjä on kiinteistöveron osalta tarkoittanut

sen tähden se pitää saada siihen muotoon että se on kilpailuneutraali eri yrittäjien välillä ja tietenkin omistustahan tässä verotetaan

sekin on tiedossa että monta kertaa omistuksessa tai omistajia ovat tai omistajat ovat eriarvoisia ja kuolemantapausten ja muiden osalta saattaa sille jäävälle tulla kohtuutonkin rasitus siitä kiinteistöverosta mutta veron tarkoitus on verottaa nimenomaan kiinteistöä ja valitettavasti sille kovin paljon ei voi mitään

meidän kaikkien tehtävä on tukea hallitusta siinä että tämä veropohjan vuoto saadaan loppumaan ja me saamme mahdollisimman nopeasti sen kaltaisen esityksen joka sekä maapohjaa että rakennuksia kohtelee oikeudenmukaisella tavalla ja kansalaiset ovat yhdenvertaisia

arvoisa puhemies

meillä on yhteinen tilannekuva siitä että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja syntyy ainoastaan saamalla lisää vientituloja jotka syntyvät teollisuuden tuotteista tai sitten palveluista

siitä meillä on yhteinen tilannekuva että meidän kansalaisten keskuudessa pitäisi syntyä laajempaa luottamusta siihen mitenkä me tällaisessa tilanteessa etenemme

sen tähden toivottavasti tästä keskustelusta syntyisi senkaltainen kuva suomalaisille että eduskunta lähestyessään vaaleja yrittää löytää uutta luottamusta joka lisää ennustettavuutta joka lisää investointihalukkuutta ja joka lisää nimenomaan sitä että työtä tekemälle me voimme entistä enemmän saada tuloja joilla yhteiskunta voidaan pelastaa

arvoisa puhemies

uudistuvat luonnonvarat vaihtotase työllisyys ja kilpailukyky ovat hyvin paljolti riippuvaisia siitä kuinka edullisesti saamme elintarvikkeiden raaka aineet teollisuuden puuhuollon ja tämänkaltaiset asiat näiden toimijoiden käyttöön

jatkan oikeastaan edustaja kääriäisen kysymystä

onko se hallituksen strateginen linjaus että näiden alojen joilla kannattavuus viime aikoina on ollut hyvin heikkoa kannettavaksi siirretään tienpito

kuitenkin nämä kaikki raaka aineet ovat olemassa sen viimeisen tien päässä monta kertaa ja kuitenkin se kuljetus tapahtuu hyvin raskailla ajoneuvoilla ja nämä väylät pitää pitää kunnossa

arvoisa puhemies

kun teistä ministeri kyllönen tuli liikenneministeri niin olin helpottunut ja ajattelin että tuleepa ministeri joka tunnistaa ja tietää niitten ihmisten tarpeet jotka asuvat yksityisteiden varsilla jotka tulotasoltaan ovat heikompia joille on välttämätön oma auto

nyt kuitenkin heille tulee polttoaineveroista kustannuksia

sitten siellä on elintarvikeklusterin kannalta viimeinen tila sen yksityistien viimeisenä asuntona ja sitten se on puuhuollon kannalta erittäin tärkeätä

ja te olette leikkaamassa yksityisteiden valtionapua

se ei voi olla selitys että kun aikanaan päätettiin että metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja puuhuoltoa tällä panostuksella turvataan silloin voidaan leikata yksityisteitä